minkälainen on tämä taloudellinen puoli

jos me ajattelemme vientiä niin semmoinen pelko tässä tulee että jos me kovin puhdasoppisesti noudatamme tämän puitelain päämääriä me kyllä syömme entisestään meidän kilpailukykyä

suomessa varmaan kaikki maksavat veroja niin pankitkin sehän on selvä ja suomalainen verotus pitää tietenkin pitää suomalaisten käsissä

mutta haluaisin vähän tukea edustaja kaumaa joka totesi että suomalaiset yritykset ovat poikkeuksellisen paljon riippuvaisia pankeista joten näille yrityksille ja heidän investoinneilleen ja toimivuudelleen on kyllä rahan hinnalla aika suuri merkitys

heillä on suuri ongelma se että kun he vievät tavaroita ja valmistavat niitä niin viimeiset maksut tulevat vasta silloin kun viimeiset tavarat on toimitettu

heillä pitää olla tase kunnossa että he pystyvät tuottamaan näitä tavaroita

sen takia minun mielestäni oleellisesti tähänkin pankkiverokeskusteluun liittyy se millä tavalla me turvaamme suomalaisten yritysten rahoituksen ja monet ovat esittäneet yhteisöveroon tiettyjä muutoksia

minusta muutokset yhteisöveroon eivät ole oleellisia vaan oleellista on se kuinka suomalaisten yritysten omaa pääomaa vahvistetaan

arvoisa puhemies

tässä suhteessa meidän täytyisi kyllä katsoa viron suuntaan ja miettiä sitä voidaanko jonkin paketin yhteydessä lähteä muuttamaan yritysverotusta niin että sitä osaa yrityksen tuotosta jota ei oteta ulos osinkoina ei myöskään verotettaisi koska luulen että se on yritysten rahoitusten ja investointien kannalta aivan oleellinen kysymys

arvoisa puhemies

kotihoito toimii suomessa hyvin se toimii hyvin niillä resursseilla mitä on käytössä mutta ainakin itselläni on se käsitys että kyllä nämä resurssit ovat selvästi alimitoitetut melkeinpä sanoisin

kun nämä laatusuositukset kotihoidon kohdalla otetaan esille niin millä tavalla niissä otetaan huomioon sairastavuusindeksi sen lisäksi mikä on kenties ikäihmisten lukumäärä koska tämä sairastavuusindeksihän on hyvin erilainen eri osissa maata ja käsittääkseni se kyllä aiheuttaa hoidon tarpeeseen aika lailla muutoksia eri maakunnissa

parasta ilmasto ja talouspolitiikkaa on lisätä vesivoimaa ja puulla tuotettua energiaa ja pitää eu metsätaloutemme suunnittelun ulkopuolella

tämäkin pitäisi ottaa huomioon kun näitä suosituksia tehdään

tämä sinänsä oikea linja voi osoittautua jälkikäteen vääräksi mikäli se johtaa siihen että valtio eli metsähallitus myy pieniä metsälöitä pois jolloin tehokas kokonaisvaltainen metsätalous varsinkin lapissa häiriintyy joten kannattaa seurata onko tästä hyötyä vai haittaa

ensinnäkin aika lailla samalla tavalla näen kuin valiokunnan puheenjohtaja alussa että tämä on harvinainen laki siitä että tässä on niin paljon kiinnitetty huomiota yhteistyöhön eri toimijoitten sekä ministeriön tasolla ja mietinnössä on myös korostettu sitä että metsähallituksen pitää pyrkiä puhumaan yhdellä äänellä eli se sovittelu ja yhteistyö on tämän hallituksen esityksen sekä valiokunnan mietinnön punainen lanka

ja minun mielestäni ei pitäisi vähätellä kenenkään sitäkään että saamelaisalueella on kuntakohtaiset neuvottelukunnat joissa edustettuna on saamelaiskäräjät siellä on kolttien kyläkokous edustettuna ja tietenkin kunta

näiden kolmen tahon pitää pystyä keskenään sopimaan siitä mitenkä kuntalaisten tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta viedään eteenpäin ja miten porotaloutta viedään eteenpäin valtion mailla

arvoisa puhemies

tämä on mielenkiintoinen keskustelu minkä edustaja tossavainen täällä omalla puheenvuorollaan herätti sillä kyllä täytyy todeta että yksi suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä on se että me asumme aika hajallaan me olemme pieni kansa ja täällä on pitkät etäisyydet

itse näen niin että tämä tasekeskustelu sinänsä on mielenkiintoista mutta oma käsitykseni on se että käytännössä oikeassa arkielämässä nämä toiminnat menevät näitten tasealueitten ohi ja yli

kun oecd mitä asiaa tahansa tutkii niin varmaan lopputuloksena ulkomailta katsottuna on se että tehostamisen varaa on ja meidän täytyy kyllä kriittisesti arvioida minkälaisen painon me sitten annamme näille ulkoisille tutkimuksille sillä tämä hajautettu yhdyskuntarakenne silloin kun meillä energian hinta nousee polttoaineitten hinta nousee logistiset kustannukset nousevat sellaisia kustannuksia entistä enemmän luo vähän joka mutkassa jotka kumulatiivisesti aiheuttavat sen että monilla pienyrityksillä on aika vaikeaa pärjätä

esimerkiksi retkeilyalueet retkeilyreitit ne menevät tuottovaateen alaisella maapohjalla ja ei näitä voi sillä tavalla miettiä että onko yksinomaan jonkun määräysvallassa joku toiminto koska ne menevät limittäin

ja kun me olemme viime eduskuntakaudella uusineet metsälain niin se antaa mahdollisuudet erittäin harkiten noudattaa hakkuita niillä luontoarvoiltaan herkillä alueilla että minä en hirveän paljon lähtisi moittimaan tätä lakia koska se ottaa niin hyviä asioita huomioon

kiitos arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvät ongelmat ovat keskeisessä roolissa kuntarakenneuudistukseen liittyvässä keskustelussa

he tuomitsivat niin sanotun valemedian toiminnan ja he korostivat sitä että he eivät halua olla valemedian hiljaisia hyväksyjiä ja myötäjuoksijoita

suomessa terveyspalvelut ovat suurelta osin sekä palveluiden tuottamisen että rahoituksen osalta kuntien vastuulla mikä poikkeaa useimmista oecd maista

se ei ole sinänsä ongelma se on vain tosiasia

samanaikaisesti aika monesta tuutista kuitenkin niin sanotusti mainostettiin tätä kansalaisadressia jota kylläkään en sinänsä väheksy koska kansalaisaktiviteetti on kansalaisyhteiskunnan yksi perusoikeuksia ja ilman muuta toivomme että ihmiset ottavat kantaa ja osallistuvat asioiden päätösvaiheessa suunnitteluun

me kaikki tiedämme että paperitehtaita on lakkautettu

kyllähän tämä vähän osatotuudelta maistuu sillä kyllä johtaminen ja töiden organisointi ja se kuinka paljon työhön keskitytään ja miten tietojärjestelmät toimivat ja muut sivutekijät aiheuttavat aika pitkälle joko tehokkuuden tai tehottomuuden

sen takia me käymme täällä keskustelua erilaisista keinoista millä me saamme tämän metsänomistajarakenteen ja koko sen infran mikä liittyy metsien ja puun liikkeelle lähtemiseen teolliseen toimintaan

arvoisa puhemies

mutta sitä minun on vaikea hyväksyä että näissä adresseissa esitetyt kannat ovat selvästi totuudenvastaisia

sen takia tätä asiaa pitäisikin tarkastella hieman enemmän työpaikkakohtaisesti

arvoisa puhemies

on kansanedustajille tärkeää että saa oman viestinsä suoraan kertoa ministerille ja tarvittaessa ministeri myös vastaa

itse jatkaisin tätä edustaja kääriäisen hyvää puheenvuoroa koska saan palautteita nimenomaan pienistä kunnista että siellä ollaan peloissaan koska nuoriso tietenkin käyttäytyy välillä epätoivotulla tavalla ja jos siitä tehdään ilmoitus poliisille niin poliisi ei sinne jouda ja sen jälkeen saattaa tulla jopa jonkinlaisia kostotoimenpiteitä

siitähän täällä on kysymys ja jos yksittäiset kansanedustajat jotain jossakin esittävät niin heidät näköjään tuomitaan heti koska on tämä ei linja joka on vallalla

tässä on olemassa selvä vaara että jos me menemme yli innokkaasti liian monimutkaisiin rakenteisiin uudelleen niin välttämättä tämä tehokkuus ei tästä miksikään parane

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen maalaili aika mielenkiintoisia näkymiä

julkisuudessa on puhuttu tuomioistuinkeskusviraston perustamisesta ja kysyisinkin ministeriltä onko näissä huhuissa tai julkisessa keskustelussa minkäännäköistä totuuden pohjaa vai onko tämä vain alulla oleva hanke jota nyt sitten ikään kuin keskustelun kautta viedään eteenpäin

juuri tämän vuoksi meistä moni on tänä päivänä ollut hieman huolissaan että nämä siirtohintaerot eivät pääse nousemaan ja pekkarinen puhui juuri sen takia että jos ne erot menevät liian suuriksi niin joudumme väistämättä arvioimaan jonkunmoisia tasausjärjestelmiä

vastatkaa nyt siihen haluatteko te korottaa kemera tasoa

kun täällä puhutaan metsätalous oystä jolle on oma lakinsa niin jos joku aikoo myydä tällaisen yhtiön saa edes päähänsä niin sehän raunioittaa täydellisesti koko metsähallituksen se tarkoittaa samalla sitä että koko metsähallitus pitää hajottaa

en ole saanut vastausta vieläkään

kun ylijohtaja paatero nosti esille tämän kyläpoliisin nimitettäköön sitä sitten miksi tahansa niin onko mahdollista että esimerkiksi reservin tulevat paikallisjoukot jollakin tavalla tekisivät yhteistyötä poliisin kanssa

kannatan kuntaliitoksia ja minusta niitä pitää tehdä niistä syistä mitä edustaja östman täällä mainitsi mutta minun mielestäni sosiaali ja terveydenhuollon ja kuntarakenteen yhteydessä pitäisi jollain tavalla nähdä todelliset työssäkäyntialueet ja välttää ylilyöntiä että ei mennä sellaisiin rakenteisiin joissa kuntalaiset eivät todella tiedä mitä he omista asioistaan ovat mieltä ja missä mennään

jotta näihin tasausjärjestelmiin ei mentäisi koska nehän ovat poliittisesti äärimmäisen vaikeita viedä maaliin niin sen takia kannattaa nyt olla asialla ja huolehtia siitä että me rakennamme jonkunmoisen kompromissin toimitusvarmuuteen

toinen kysymys arvoisa ministeri liittyy siihen kun kunnat tänä päivänä aika monin paikoin säätiöittävät omaisuuttaan ja tietenkin kun säätiöitetään johonkin tarkoitukseenhan nämä varat on sitten tarkoitus tulevaisuudessa kohdentaa

kuten edustaja jokinen totesi niin kyllä melkeinpä ainoita tekijöitä jotka lisäävät arkiturvallisuuden tunnetta on se että virkapukuinen poliisi on siinä yhteisössä läsnä

olen seurannut ministeri räsäsen otteita tämän pora kolmosen tiimoilta ja hänen vastauksiaan kyselytunneilla ja täytyy sanoa että minun mielestä ministeri räsänen on tutustunut aihealueeseen erittäin hyvin ja olen sitä mieltä että hänen tekemänsä linjaukset ovat aivan oikeita

yksikään käsi ei nouse joten minun täytyy huomenna näille adressin kirjoittajille sanoa että yksikään täällä ei ole valmis myymään koska siinä myymisessä ei ole mitään mieltä koska se on kiinteä osa metsähallitusta

tässä se suuri vaara tässä kunta ja sosiaaliuudistuksessa on

onko tämä nykylain mukaan oikein ja voidaanko tähän prosessiin ja säätiöittämiseen millään tavalla puuttua oikeusteitse

mutta sen varjopuoli on se että jos me menemme puhdasoppisesti kirjan mukaan niin se aiheuttaa niin kovia hintapaineita näille yrityksille että se kostautuu väistämättä näiden alueiden yritysten kilpailukykynä ja se kostautuu myös korkeana sähkön hintana näiden alueiden ihmisille

tämä minun puheenvuoroni on semmoinen että minä haluan kiinnittää huomiota sekä tässä salissa että tämän salin ulkopuolella siihen että kun keskustellaan niin mielipiteet voivat tietenkin olla erilaisia ja näkemykset erilaisia mutta edes jossain määrin pitäisi pysyä faktoissa

tämä ei johdu siitä että haluaisin jotenkin ikään kuin mielistellä ministeriä vaan sanon tämän sen takia että kun tänä iltapäivänä on kuunnellut tämän salin juttua niin minulle on tullut mieleen arvoisa puhemies ikään kuin hallintouskovaisten kesäkokous

jos me hieman tarkastelemme sähkön hintaa niin itse asiassa varsinaisen sähkön kilpailutus jota jonkun verran mainostetaan ei tuo kovin paljon kuluttajille eikä yrityksille alennusta koska nämä marginaalit ovat kohtuullisen pieniä johtuen norjalaisen nord pool sähköpörssin toimintaperiaatteista

mitä tulee sitten tähän osakeyhtiöön metsätalous oyhyn niin minusta opposition edustajat ovat täysin oikeassa ja jokunen hallituspuolueen edustajakin toi esille että ei eu pakota meitä yhtiöittämään

tänä päivänä monissa maakunnallisissa sähköyhtiöissä joiden linjat menevät metsien läpi ovat olleet vuosikymmenten aikana kalliita rakentaa nämä siirtohinnat ovat väistämättä korkeampia kuin taas lyhyiden johdonpätkien kaupunkisähköyhtiöissä

tämä on se määräävä tekijä joka on saanut sekä hallituksen että valiokunnan miettimään kannattaako kuitenkin valita pienemmän riskin tie ja yhtiöittää metsätalous oy koska on ilmeistä että tämä käyttöoikeussopimusdirektiivi laukaisee niin sanotun kielletyn valtiontuen viidellä eri momentilla mikä yleisen ey käytännön mukaan aiheuttaa kielletyn valtiontuen realisoinnin

yksi sellainen tekijä mikä tässä liikkuvan poliisin työssä on ollut ehkä jopa ongelmallistakin on ollut se ongelma mikä on liittynyt laittoman kabotaasin valvontaan raskaan liikenteen harmaaseen talouteen

siitä tässä osakeyhtiössä on kysymys ja minun mielestäni se pitää tämän lakiesityksen yhteydessä hyväksyä ja sillä tavalla hallituspuolueet ovat aivan oikein kuten hallituskin nähneet tämän suomalaisen omistuksen ja valtion toimintojen edistämisenä ei suinkaan ideologisena valintana osakeyhtiöksi

itse asiassa tämä uudistushan parantaa ja varmistaa sen että tämä tien päällä tapahtuva toiminta tulee sitten tapahtumaan niin kuin järkevää on

sen verran vain arvoisa puhemies kun täällä tänä päivänä on aika paljon keskitytty liikenneturvallisuuteen ja myös valiokunta lausunnossaan keskittyy suoritteeseen mikä kohdistuu liikkuvan poliisin työhön niin emme kai me nyt suoritteita halua vaan enemmänkin liikenneturvallisuutta ja sen edistämistähän meidän pitäisi kaikella tavalla pyrkiä viemään eteenpäin

mutta sen takia meidän pitäisi ajatella taloudellisesti ja koko ajan kilpailukykyä koska kalliin energian eurooppa ja kalliin energian suomi vaikeuttaa omaa kilpailukykyään maailmanmarkkinoilla ja vientiä mikäli me itse omalla toiminnallamme emme havaitse tätä tosiasiaa mikä nyt on maailmanmarkkinoilla menossa ja investoimme itsemme ulos investoimalla tarpeettomiin sähköverkkoihin

jos me käsittelemme turvallisuutta vähän laajemmin niin erittäin tärkeänä pidän arkiturvallisuutta ja sitä miten ihmiset varsinkin ikääntyneet ihmiset kokevat turvallisuudentunteen koska tunnekysymyshän se turvallisuuskin viime kädessä on

korostaa monenkertaista yhteistyötä eri tasoilla

kun me tiedämme että kansainvälinen rikollisuus on ujuttautunut vähän joka puolelle ja tapahtuu monenlaisia omaisuusrikoksia joita poliisi ei välttämättä ennätä selvittämään keskellä päivää ryöstetään asuntoja niin minun mielestäni tämä hallintouudistus lähtee aivan oikein siitä lähtökohdasta että on poliisijohdon asia kulloinkin päättää mihin kohtaan poliisin resurssit kohdennetaan

en yhtään aliarvioi hallituksen esitystä siinä mielessä että toimintavarmuus ja sähkön laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä mutta itselläni on se näkemys että tähän samaan lopputulokseen voitaisiin päästä sähköyhtiöitten itsensä tekemillä toimenpiteillä joilla he itse arvioivat millä keinoilla niin kuin täällä oli puhetta maakaapelointi ei ole pakollinen he pääsisivät kuitenkin tähän hallituksen esityksen tavoitteeseen

suoralta kädeltä yleensä ei kannata ottaa kantaa onko jokin lakialoite hyvä vai huono vaan pitäisi pyrkiä ehkä enemmän avaamaan se käytännön tilanne missä mennään ja minkä takia yleensä lainsäädäntöä päivystysasetusta tai sitten terveydenhuoltolakia säädetään

jos se vaatii että joku tämmöinen ulkomainen rikollisuus mikä tahansa järjestäytynyt rikollisuus halutaan suomessa torjua tai sen edistymistä halutaan hillitä niin on aivan oikein että poliisi kohdentaa resurssit sinne

minusta tässä on aivan oikein koko tämän asian ydin millä tavalla me pystymme nyt jatkokäsittelyssä tekemään sellaisia pieniä muutoksia että kohtuullisuus olisi mahdollista

itse olen käsittänyt sillä tavalla että sekä terveydenhuoltolaki että sosiaali ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä on lähinnä sen takia tehty että ne turvaavat kansalaisten yhdenvertaiset oikeudet ja potilasturvallisuuden

arvoisa pääministeri te puhuitte täällä että kävitte yrityksissä ja ne taistelevat joka päivä olemassaolon oikeutuksesta

eli tästäkin näkökulmasta tämä uudistus lähtee aivan oikealle tielle

arvoisa puhemies

itse olen hieman samalla tavalla käsittänyt koska valitettavasti me elämme alenevan kustannustason ja markkinoiden maailmassa ja se tilanne on yrityksille erityisen vaikea

itse tietenkin eläinlääkärinä jonkin verran näitä asioita olen tehnyt ja niiden parissa työskennelleenä oivallan hyvin tämän päivystysasetuksen syvimmän perusteen eli tänä päivänä meidän täytyy kuitenkin asettaa kriteerit millä tavalla tiettyä erikoistoimintaa voidaan harjoittaa ja minkälainen henkilökunta siellä takana täytyy olla

mitä tulee näihin kuntatalouden tutkijoihin ja kuntaliitosten tutkijoihin niin minusta ne ovat jossain määrin arvottomia sillä nehän tutkivat menneisyyttä ja tulevaisuudessa ikärakenne ja monet muut tekijät ovat täysin erilaisia

mutta jos niitä tehdään niin juuri tällä tavalla ne pitääkin tehdä että pyritään varmistamaan sitten tämä käytännön työ käytännön toiminta joka on kaikkein lähimpänä kansalaisia

tämän takia niitä tutkimuksia ei voida katsoa tulevaisuuden tutkimuksina koska ne tutkivat aivan eri olosuhteissa tapahtuneita ilmiöitä ja asioita

kun me keskustelemme terveydenhuoltolaista tai päivystysasetuksesta minusta se suuri kuva on kuitenkin se että meidän pitäisi oikeasti pyrkiä muuttamaan painopistettä niin että me kehitämme perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa

mutta kun katsoo tätä caruna keskustelua nyt niin minä en puutu siihen carunaan enkä fortumin myyntiin sinänsä mutta voitaisiinko nyt harkita että energiaviraston minun käsitykseni mukaan kohtuutonta päätöstä voitaisiin arvioida uudelleen sillä monopoliyhtiöille annettu tuplarahastusoikeus ei kovin järkevältä tässä taloustilanteessa tunnu varsinkaan kun meillä on yhtiöitä joilla ei ole investointitarpeita

arvoisa puhemies

tässä oli hieman esimakua siitä mihinkä me huomenna joudumme kun alamme keskustella ilmasto ja energiastrategiasta jossa varmasti maalataan kuvaa vähän enemmän kansainvälisestä kehityksestä

eli silloin meidän täytyy jollakin tavalla kuitenkin lähteä muuttamaan niitä perusteita joilla erikoissairaanhoito toimii ja sitähän tämä päivystysasetus juuri tekee

mutta niin kuin viime päivinä on nähty yritysten kilpailukyky ja työllistäminen ovat hyvin pitkälle riippuvaisia siitä minkälainen on kulurakenne

välttämättä moni pienyritys ei pääse keskustelemaan kuinka osinkoja jaetaan koska sitä osingonjakoa ei ole kohonneiden kulurakenteiden takia

nyt kun kuitenkin meidän pitäisi ymmärtää se että on kuntia joissa ikärakenne kerta kaikkiaan menee semmoiseksi että olisi järkevintä liittää ne johonkin lähellä olevaan kuntaan ja kenties muutama kunta yhteen se kunta tai elinkeinopolitiikka ei välttämättä sen paremmaksi tule mutta kuitenkin me pystymme sitten kuntarahoitteisesti ja kunnan itsensä päättämänä hoitamaan tietyt peruspalvelut

arvoisa puhemies

täällä edustaja suutari aika hyvin toi esille että esimerkiksi kainuun keskussairaala vaikkei se omassa vaalipiirissäni sijaitsekaan on juuri tällainen sairaala jolle täytyy tämmöinen poikkeamislupa antaa

sen verran kun oli puhetta tuosta korkeasta kustannustasosta niin se on todella sääli että keskustelu kääntyi välittömästi palkkoihin koska sitä en suinkaan itse tarkoita koska puolustan samalla tavalla kuin vasemmalla puolella myös palkansaajien palkkaa ja sitä ostovoimaa mikä heillä on koska eihän suomessa voi palkkoja alentaa koska tämä on kalliin hintatason maa

se on aivan selvä juttu koska kilometrit muodostuvat niin suuriksi että sitä ei voi ilman potilasturvallisuuden vaarantamista lopettaa mutta sen sijaan saattaa olla että jossakin muualla päin suomessa tämä uudistus on aivan tervetullut

se ongelma valtionosuudessa ja verotulojen tasausjärjestelmissä ehkä enemmänkin riski on siinä että kun on paljon kuntia joista sitten ihmisiä lähtee pois ja ihmisten lukumäärä vähenee niin silloin samalla vähenevät automaattisesti valtionosuudet ja verotulojen tasausjärjestelmät

mutta siinä on tärkeintä huomata että meillä on valiokunnassa käynyt yrityksiä jotka kertovat että kymmenen viime vuoden aikana heidän kumulatiivinen kustannusrakenteensa eri veroista viranomaismaksuista ja muista on noussut tasolle joka estää heidän pärjäämisensä euroopassa vaikka he saisivat työvoiman ilmaiseksi

tietenkin täytyy todeta että kyllähän suomessa moni muukin asia on kallista ja pitkät etäisyydet aiheuttavat juuri tämän kustannus ja kannattavuusongelman

meidän täytyy kuitenkin hoitaa näitä sosiaali ja terveydenhuollon asioita niin että emme saa puhua säästöistä vaan pitää toimia sillä tavalla mikä on asiallista asianmukaista ja väestön kannalta tarpeellista ja tarkoituksenmukaista

saksassa kun olimme tutustumassa pienteurastukseen ja lähiruuan myyntiin kyllähän keskeinen asia oli se että koska siellä niitä teurastamoja on useita tuhansia niin matkat ovat lyhyitä lihantarkastusmaksut ovat pieniä sivutuoteasetuksen määräämät teurasjätteiden hävityskulut ovat pieniä

silloin automaattisesti saamme säästöjä millään tavalla vaarantamatta itse asiassa palveluja ja silloin pystymme toteuttamaan koko sen sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen peruslähtökohdan jolla sitten panostetaan enemmän sinne lähipalveluihin perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon

tämän takia näitä järkeviä kuntaliitoksia pitää tehdä

tämä aiheuttaa siellä että tämä toimii ja sen takia suomessakin pitäisi arvioida onko mahdollista hieman näistä erityisolosuhteista johtuen anoa komissiolta ikään kuin alennusta näissä asioissa jotta me pystyisimme noudattamaan ja vähän niin kuin tulkitsemaan asioita positiivisesti niin että tämmöinen lähiteurastus ja loukkaantuneen eläimen teurastus olisi mahdollista tietenkin ylläpitäen elintarviketurvallisuutta ja hygieniaa

minä itse näen aika lailla tällä tavalla nämä asiat ja jos näillä perusteilla lähtee arvioimaan niin en olisi heti kannattamassa tätä terveydenhuoltolain muutosta vaan enemmänkin perustelisin peruspalveluministeri huovisen kirjoittaman päivystysasetuksen puolesta

minä uskon siihen että meidän yhteiskunnan tehtävänä ja meidän päättäjien tehtävänä on luoda yrityksille semmoiset toimintaedellytykset suomessa että ne pärjäävät kohtuullinen kustannustaso kohtuullinen verotus siinä on menty oikeaan suuntaan yhteisöveron avulla ja se logistinen kustannus mikä meillä on suurempi kuin kilpailijamaissa pitäisi jotenkin saada korjattua

minusta se on aika järkevä kokonaisuus miten se on kirjoitettu mutta toki se antaa harkintavaltaa sosiaali ja terveysministeriölle jossa täytyy sitten arvioida missä tapauksissa näitä poikkeuksia oikeasti pitää käyttää ja missä tapauksissa me esimerkiksi päivystyksen kohdalla ei puhuta nyt synnytyksistä törmäämme siihen tilanteeseen jossa tämä yhteispäivystys sekä sosiaalihuollon kanssa että poliisin kanssa toimii

minä irrottaisin ilman mitään infra oytä tai muita sieltä kenties nyt kun pörssikurssit ovat kohtalaisen korkealla pari miljardia laittamaan infran kuntoon

silloin polttoaineen kulutus vähenee liikennekuolemat vähenevät ja siinä tapahtuu vielä se että työaikaa säästyy valtavasti eli infraanhan pitäisi uskaltaa satsata enemmän kuin nyt on satsattu

mutta tästä näkökulmasta sanoisin että peruspalveluministeri huovisen kirjoittama päivystysasetus on tarkka se on huolellisesti laadittu eikä minun mielestäni ole tilanne sellainen että se olisi jotenkin väärään aikaan tehty

tämän perusteella on hyvä rakentaa sellaista järjestelmää jossa ei turhia kulurakennetta vaativia päällekkäisyyksiä ole sitten kohtalaisen lähellä olevilla alueilla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

minun muistaakseni eduskunta yksimielisesti hyväksyi vanhuspalvelulain ja siellähän todetaan että ihminen saa laitoshoitoa jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai turvallisen hoidon edellytykset sen niin määräävät

arvoisa puheenjohtaja

ministeri totesi että sisäisen turvallisuuden selonteon yhteydessä poliisien lukumäärää arvioidaan sisäisen turvallisuuden edellyttämälle tasolle